saamelaisalueen metsien ja maankäytössä toki ongelmia on ja on ollut pohjautuuhan omistaminen siellä isojakoon mutta nykyinen politiikka ei tilannetta ainakaan helpota

en halua missään nimessä väheksyä kenenkään vakaumusta tai uskonnollista katsantokantaa

minä epäilen että nämä työllistämistuet tukevat kahden kerroksen väen syntyä ja pysymistä

nimittäin silloin jos parvekkeella ei saa tupakoida ja jos sisällä ei haluta tupakoida monet tupakoitsijatkin ovat ihan vastuuntuntoisia silloin mennään ulos tupakoimaan eikö

työllistämistuilla työllistetään puoleksi vuodeksi ihminen ja sen jälkeen hänet heitetään ulos ja otetaan uusi ihminen puoleksi vuodeksi töihin ja heitetään taas ulos

jos me puhumme raskaana olevasta naisesta ja puhumme äidin terveydestä niin jos terveys on vaarassa täytyy abortti saada tehdä mutta nyt me puhumme terveydestä hyvin kapealla sektorilla puhumme pelkästään somaattisesta terveydestä

on olemassa erilaisia esimerkiksi meillä vaasassa on semmoinen kuin jupiter niin sinne voidaan tulla tekemään kuntouttavan työtoiminnan tehtävää ja opetellaan siihen että säännöt koskevat kaikkia ja pitää ottaa vastuuta itsestään

tätä tukea pitäisi saada sinne yrityksille jotta yritykset pystyisivät palkkaamaan työvoimaa sellaisella palkalla millä elää ja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin

sosiaali ja terveysministeriö muun muassa ja muun muassa työministeriö jolloinka se tapahtuu siten että nämä yhtiöt maksavat independent yhtiöille ohjelmasta jonka nämä yhtiöt tuottavat ja yle saa periaatteessa sen ohjelman ilmaiseksi käyttöönsä

sen takia tätä lakiesitystä ei missään nimessä saisi tässä vaiheessa hylätä varsinkin kun työttömyys on edelleenkin näin kova

jos siinä asuu esimerkiksi kaksi ihmistä jotka tupakoivat ja ajatellaan nyt että on vaikka lauantai ilta ja on tullut käytyä konsertissa ja ehkäpä lasillisella ja kun tulee kotiin ja siinä vielä vähän jatketaan keskustelua ja muuta ja kun sieltä sitten rampataan siellä ulkona tupakoimassa niin siinä kohdassa menee yöuni koska nämä käytävät eivät ole kauhean hiljaisia ja hissit ainakin meidän talossa paukkuvat ihan hirveästi niin että niihin herää joka kerta

eun vastainen vastakkainen kuin saamelaiskäräjien näillä olisi erillisen heikentämiskieltosäädöksen mukaan käytössään veto oikeus kaikkeen maankäyttöön

jos raskaus on raiskauksen insestin tai muun sukurutsan aiheuttama on kohtuutonta että äiti pakotetaan synnyttämään se lapsi koska kaiken todennäköisyyden mukaan syntyvä lapsi on äitinsä vihaama ja äiti tulee hylkäämään lapsensa tämän jälkeen

vientiyritystemme hintakilpailukyky ei riitä ja vastaavasti kotimarkkinoilla toimivat yritykset häviävät hintakilpailussa ulkomailta tuleville yrityksille

antaako tämä arvoisa ministeri tasavertaiset lähtökohdat pohjoisen lapin asukkaille ja statuksettomille saamelaisille

mutta arvoisa puhemies perusväylästön rapautuminen kabotaasin vapautuminen polttoaineiden hinnankorotukset trafin koulutuskustannukset autoverot ovat omiaan laskemaan suomen viennin kilpailukykyä

siinä on useampia semmoisia asioita mitä kannattaa ottaa huomioon

toinen asia mikä on sitten hyvin vaikeaa tässä on se milloin sikiö on ihminen

arvoisa puhemies

sinne on muun muassa lisätty uutisia ja näistä jingleistä joita siellä nykyisin tulee väliin tiedän että ylen sisällä harkitaan niiden hienoista fiilaamista etteivät ne tulisi niin voimakkaasti esille

missä vaiheessa vedetään raja siihen milloin ollaan tekemisissä ihmisen kanssa milloin ollaan tekemisissä sikiön kanssa tai siittiön kanssa

päinvastoin sillä näillä toimilla missä ostovoima laskee kun palkka laskee ajetaan suomea entistä suurempiin syövereihin

jos esimerkiksi yhdynnässä siittiösolu ei pääse yhtymään munasoluun erilaisten ehkäisytoimien takia onko kyse eettisestä asiasta ja hedonismin tukemisesta

se mitä hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja kantola ansiokkaasti kertoi ylestä äsken oli hyvää kuultavaa mutta haluaisin lisätä siihen pari asiaa

hallituksen tahallisilta tuntuvat kapuloiden heitot kuljetusyrittäjien rattaisiin takaavat sen että kuljetuskustannukset nousevat pilviin ja sitä kautta vientiteollisuuden kustannukset karkaavat liian ylös

nämä ovat niitä eettisiä asioita jotka täytyy tässäkin asiassa laajasti käsitellä ja ottaa huomioon

yleisradiossa on pystytty säilyttämään alueelliset radiot ja tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on pystytty jopa lisäämään alueellista ohjelma aikaa tuomalla sinne alueelliset tv uutiset jotka ovat jokapäiväistä tänä päivänä

kansalaisaloitteet kansalaisaloitteina ovat erittäin tervetulleita ja vahvistavat demokratiaa ja varsinkin tähän saliin on erittäin toivottavaa että niitä tulisi lisää koska valitettavasti täällä on aika paljon ihmisiä jotka ovat vieraantuneet siitä elämästä missä ihmiset elävät tänä päivänä

jos puhumme hoitohenkilökunnan eettisestä suhtautumisesta hoitohenkilökunnan uskonnollisesta taustasta niin ne ovat tietenkin asioita jotka vaikuttavat siihen mitä he haluavat tehdä mitä he voivat tehdä mutta nämä ovat myöskin sellaisia asioita joita voitaneen hoitaa myöskin työaikajärjestelyin

se on erittäin merkittävä tiedonvälityskanava alueilla ja nykyisin kun nämä alue tv uutiset näkyvät myös valtakunnan verkossa niistä meistä jokainen saa vähän tietoja siitä mitä sinne kotikonnuille kuuluu tai isän ja äidin kotikonnuille kuuluu

täällä on useampaan kertaan mainittu tänä päivänä saksa ja minäkin otan saksan esille ja nyt hyvänä esimerkkinä sen takia että angela merkel otti kantaa erittäin tärkeään asiaan ja puhui euroopan sosiaalisen ulottuvuuden liiallisesta laventumisesta

jos lähdemme siihen että henkilö voi eettisistä syistä kieltäytyä tekemästä jotakin työtä jonka hän on vastaanottanut niin pääsemme hyvin pian siihen että esimerkiksi taksikuski voi kieltäytyä viemästä naista sairaalaan jos on mahdollista että hän menee abortin takia sinne

tämän hallituskauden aikana näitä ihmisiä on tähän maahan tullut satatuhatta lisää satatuhatta ihmistä lisää tekemään työtä vapaille työmarkkinoille

nimittäin yleisradio on todellakin vähentänyt henkilöstönsä määrää radikaalisti

me olemme laventaneet sosiaaliturvaamme siten että jos unionin alueelta vapaan liikkuvuuden seurauksena tulee perheestä toinen tänne töihin niin sen jälkeen perheelle avautuvat välittömästi suomalaiset lapsilisät kotihoidon tuki äitiyspäivärahat ja muut sosiaalietuudet

tai sen jälkeen kun toimenpide on tehty esimerkiksi siistijähenkilöt voivat kieltäytyä hoitamasta työtään sen takia että he eivät halua koskea tällaisiin asioihin

se on ihan kannatettavaa mutta se että vain yhtä ikäryhmää nuoria ihmisiä jotka ryhtyvät säästämään ja ajattelevat pitkälle ja haluaisivat joskus oman kodin oman asunnon itsellensä sitten kurmotetaan näin on kyllä väärin

viime vuonna oli jopa ehdoton ostokielto freelancereilta ajankohtais ja uutislähetyksiin sekä myöskin independent yhtiöiltä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vaikka selvitykset kertovat että päivähoitoasiat ovat kunnossa iltaisin ja viikonloppuisin niin tosiasia lienee kuitenkin se että ei sellaista hoitoa voi edes hakea mitä ei ole ollut tarjolla

minun mielestäni tämä asia on tällä hetkellä siinä mielessä ihan hyvin että jos henkilö ei halua osallistua tähän toimenpiteeseen ja hän on kuitenkin lääkäri tai hän on sairaanhoitaja tai hän on kätilö en tiedä keitä kaikkia siellä on mukana tai joku avustava henkilö niin se voidaan varmasti hoitaa työaikajärjestelyin

sen lisäksi olemme laajentaneet sosiaaliturvaamme siten että maksamme myös kolmansista maista tulleille työperäisille ihmisille sen jälkeen kun he ovat olleet neljä viikkoa suomessa vastaavanlaiset sosiaaliturvat

haluaisin kysyä ministeriltä kun sanoitte että tässä on tarkoitus paitsi edesauttaa rakentamista myös helpottaa kilpailua tehdä kilpailusta parempaa

tämä ei ole voinut olla näkymättä tai vaikuttamatta eikä se voi olla näkymättä tai vaikuttamatta henkilöstön jaksamiseen

arvoisa puhemies

olisi myös kohtuullista että yksityisillä pienillä yrittäjillä olisi oikeus vähentää sairaan lapsen hoitajan palkka yrityksen verotuksessa

silloin saataisiin valta keskitettyä miettimättä sen enempää mitä mikäkin toimenpide merkitsee alueen ihmisille tai tässä tapauksessa palveluille

tarkoittaako tämä nyt sitten sitä että kilpailua laajennetaan radikaalisti koko sisämarkkina alueelle ja onko mitalin toinen puoli se että meidän kotimaiset työt näiltä osin karkaavat muille sisämarkkinoilla oleville valtioille ja heidän työntekijöilleen

kunnat eivät kykene tällä hetkellä tarjoamaan viikonloppuhoitoa tarpeeksi eikä iltahoitoa tarpeeksi

senpä takia jotta ylen horjumattomuus säilyisi koko kansan yleisradiossa on äärimmäisen tärkeää että ylen rahoitus saadaan päätettyä näiden valtiopäivien aikana

mutta sitten varsinaiseen asiaan eli vuokratyövoima väliaikainen työvoima osa aikainen työvoima jota käytetään iltaisin ja viikonloppuisin

ihmiset kuitenkin tarvitsevat palveluita

kestääkö meidän kansantaloutemme sen

arvoisa puhemies

me tarvitsemme päiväkoteja kouluja terveyskeskuksia vanhainkoteja ja niin edelleen

kuten äsken sanoin niin toivonpa todella että tämä laki tulee kaikessa tapauksessa olemaan vain väliaikainen laki että tämä ei jää pysyväksi laiksi että tämä pystytään korjaamaan jossakin vaiheessa koska tämä on todella ikävä laki tämä on todella ikävä laki sen myönnän

tämä siksi että se luo tietynlaista harmoniaa ja rauhaa henkilökunnalle antaa työrauhaa ja mahdollisesti ylelle myös mahdollisuuksia helpottaa hieman sitä painetta mikä tällä hetkellä toimituksissa valitettavasti on

mikä on ministerin käsitys siitä maksetaanko näille ihmisille jotka varmasti hyvin usein ovat nuoria ihmisiä välttämättä eivät ole ammattimyyjiä varmasti tesin mukaista palkkaa vai tulevatko he töihin sillä palkalla mikä tarjotaan vain siitä lystistä että voivat tehdä työtä

tuleeko tässä sitten käymään niin että myöskin ulkomaisen työvoiman määrä lisääntyy suomessa tätä kautta mikä tarkoittaa osaltaan sitä että meidän kotimainen työttömyytemme saattaa kotimaiden työttömyys ei nyt käy tarkoitan kotimaalla suomea suomen työttömyys saattaa kasvaa entisestään

kunnan kasvattaminen ei tuo kuntaan yhtään uutta koulua ei yhtään uutta päivähoitopaikkaa ei yhtään uutta terveyskeskusta ei yhtään uutta vanhustenhoitopaikkaa ei yhtään uutta lääkäriä

kyllä minä nyt ihmettelen tässä että täällä myöskin vähän joka puolella hyväksytään se että työttömyyden verotus on pidettävä korkealla sen takia että työttömät menisivät töihin

jos sairastaa keliakiaa se varmasti täyttää koko elämän kuten kaikki sairaudet mitä ihminen sairastaa kyllä tuppaavat täyttämään koko elämän

tämä on ennen muuta kun puhutaan henkilökunnasta ja siitä mitä henkilökunta haluaa tehdä voi tehdä saa tehdä tai ei saa tehdä tai toisinpäin kuinka vain ammatinvalintakysymys

kun puhutaan ylen rahoituksesta on muistettava se että yle on ainoa toimija joka pystyy nyt ja tulevaisuudessa samanaikaisesti takaamaan yhdenvertaisen tiedonsaannin kaikille kansalaisille kaikkialla suomessa esimerkiksi katastrofitilanteissa

me kaikki olemme poliitikkoja

me joudumme tekemään tässä salissa kipeitä päätöksiä me joudumme tekemään päätöksiä vastoin meidän omaa vakaumustamme ja vastoin meidän omaa näkemystämme

tämä nyt on aivan lillukanvarsi jonka otan esimerkiksi mutta kun nyt ajokortin antamista halutaan siirtää trafille sen takia että se maksaa niin paljon vähemmän se on sata miestyövuotta vähemmän kuin tämänhetkisellä tavalla suoritettu asia niin tästäkin laskelmasta oli unohtunut pois se mitä maksaa se minkä trafi teettää ulkopuolella eli ostopalveluina

kaikkein pienimpien yritysten kohdalla niiden yritysten joiden yrittäjät työskentelevät periaatteessa omilla käsillään arvonlisäveron alarajaa pitäisi ehdottomasti nostaa

suurkunta takaa kyllä sen että jokaisen omassa kunnassa tulee tästä eteenpäin olemaan palveluita tulee olemaan lääkäreitä ja kaikkea muutakin mitä ihmiset tarvitsevat

niissä ravintoloissa joissa minä olen käynyt keliakiasta vapaa tai laktoositon ruoka ei maksa yhtään sen enempää kuin toisenkaanlaiset ruuat

muussa tapauksessa nämä mikroyritykset missä yrittäjä työllistää itse itsensä todennäköisesti jopa pakkosaumaan joutuneena yrittäjänä joutuvat elämään loppuelämänsä köyhyysrajan tuntumassa

mutta täällä kun edustaja zyskowicz sanoi että menisivät töihin kun otetaan niin paljon pois mihin mennään töihin

tämä asia on äärimmäisen vaikea tämä on äärimmäisen hankala mutta siellä takana on kuitenkin se nainen raskaana oleva nainen ja naisella täytyy aina olla oikeus omaan ruumiiseensa

oletteko valmis selvittämään sen kuinka paljon näitä niin sanotuilla leikkauksilla

jos siellä on niin koulutettuja ihmisiä niin minkä ihmeen takia niin hirveän paljon lapsia täytyy ylipäätään ottaa huostaan ettei osata aikaisemmin puuttua näihin asioihin

tällä näistä leikkauksista ja niin sanotuista säästöistä on pelkästään kauneussäästöjä joissa ei ole otettu huomioon sitä mitä ulkoistaminen on tullut maksamaan

sieltä ei päästä sen takia että ei siellä ole julkista liikennettä ja se edelleenkin vähenee edelleen ja sen lisäksi siellä ei ole autoja enää ihmisillä varaa käyttää näiden hallituksen nytten tekemien ehdotusten takia

se mihin minusta tässä kohtaa meidän pitäisi joku keino keksiä on se millä tavalla me pystymme takaamaan sen että esimerkiksi meidän vanhukset jotka sairastavat keliakiaa myöskin pystyvät gluteenivapaata ruokaa syömään

hämmästyttävää

hänen täytyy saada päättää siitä ruumiistaan vaikkakin raskaus olisi tapahtunut siten että nainen ei itse päättänyt omasta ruumiistaan eli juuri raiskauksessa insesti asioissa

hallituksen kannattaisi muistaa se että jokainen uusi työpaikka luo puolitoista uutta työpaikkaa ja jokainen menetetty työpaikka vie mukanaan kaksi vakinaista työpaikkaa

kuuntelin tuolla työhuoneessa tätä keskustelua mitä täällä käytiin ja sitä että täällä perustellaan asioita sillä että poliisilla ei ole resursseja jätetään laki säätämättä sen takia että poliisilla ei ole resursseja

tämä on inhottava laki mutta työssä olevalle henkilöstölle se ei ole niin paha laki kuin muille